mitä tulee edustajakollega satosen parlamentaarisen työryhmän asettamiseen joka tehtiin suht ripeästi tämän käsittelyssä olevan hallituksen lakiesityksen lähetekeskustelun jälkeen niin pitää muistaa että alkuperäinen aikataulu olisi ollut vasta vuodenvaihteen jälkeen tälle työryhmälle ja silloin puhuttiin niin sanotusta vanhasen työryhmästä ja tämä työryhmä olisi aloittanut siis työnsä vasta sen jälkeen kun tämä lakiesitys olisi täällä salissa jo lopullisesti hyväksytty

ei riitä että osaamista ja tietopohjaa lisätään ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeuttamiseen todellinen tarve on ruuantuotannon lisääminen

kehityspolitiikassa on edistettävä paikallisten ihmisten osallistumista oman ruuantuotantonsa ongelmakohtien ratkaisemiseen uuden ympäristön kannalta kestävämmän teknologian käyttöönottoon sekä jakeluketjujen ja maanomistusolojen parantamiseen

aukioloaikojen vapauttaminen on osaltaan tuonut myös hankaluuksia pienille kauppakeskuksissa sijaitseville liikkeille jotka on sopimusten kautta velvoitettu pitämään ovensa auki myös hiljaisempina aikoina

kiitos

arvoisa herra puhemies

työurien pidentämisen kannalta tässä ollaan aivan keskeisimmän ongelman äärellä työhön uupuminen kun on keskeisin syy jonka johdosta eläkeikämme on niin varsin matala

arvoisa herra puhemies

siinä mielessä aidon parlamentaarisen työn jatkaminen puhtaalta pöydältä työryhmän omine ajatuksineen niin että työryhmältä mahdollistuu aito oma ratkaisu ylen tulevaisuutta ajatellen tuntuu täysin mahdottomalta

ja kun katsotaan kauppojen aukiolon kaltaisia päätöksiä niin täytyy valitettavasti todeta että me tässä salissakin olemme välillä viemässä tätä tilannetta täysin nurinkuriseen suuntaan

tilannetta olisi nyt hyvä seurata tarkemmin muutamia vuosia ja sen jälkeen tutkitun tiedon pohjalta tarkoin pohtia olisiko kauppojen aukioloa tarpeen muuttaa pitkäjänteisesti kestävälle pohjalle

vähävaraisille pikaluotot ovat olleet puolestaan lyhytaikaisia helpotuksia omaan talouteen mutta ne ovat kuitenkin syventäneet ahdinkoa pidemmällä aikavälillä

toki on myönnettävä että pikaluottoa käytetään myös tilanteissa joissa valintatilanne on aito luotto tulee tarpeeseen ja hoidetaan pois asianmukaisesti ilman että tästä aiheutuu suurempaa ongelmaa sen ottajalle

eduskunta on tiukentanut pikavippilainsäädäntöä hiljattain pariinkiin otteeseen

täyskiellon vaihtoehtona on pohdittava pikavippilainsäädännön kiristämistä säätämällä nykyistä tiukemmin pikavippilainojen enimmäiskoroista ja säätämällä heinikostatiukemmin pikavippilainojen enimmäiskoroista ja muista niihin liittyvistä kustannuksista

me käsittelimme liikenne ja viestintävaliokunnassa mietintövaliokuntana tämän hallituksen lakiesityksen ja me kaikki oppositiopuolueet sdp vasemmisto vihreät ja rkp jätimme valiokuntakäsittelyssä tähän vastalauseen jossa ehdotamme lakiesityksen hylkyä

kaiken kaikkiaan vaikuttaa kuitenkin siltä että löydämme tämän ongelman edestämme yhä uudelleen ja uudelleen mikäli emme päätä pikavippien täyskiellosta

täyskielto rajoittaisi kieltämättä yrittämisen ja elinkeinotoiminnan vapautta mutta yhteiskunnan on kerta kaikkiaan vedettävä rajat markkinataloudelle eli silloin kun toiminta on kiistatta haitallista se on mielestäni kiellettävä

on syytä heti alkuun todeta että tämä hallituksen esitys on parannus nykytilaan mutta se sisältää isoja ongelmia maantiekuljetusalalla

minä haluan myös todeta että on historiallista että ylen kohdalla osa puolueista joutuu turvautumaan vastalauseeseen

kahdeksan vuotta työelämä ja tasa arvovaliokunnassa itse töitä tehneenä ihmettelen että valiokunnassa ei löytynyt ymmärrystä alalle joka on merkittävä työllistäjä merkittävä verojen kerääjä ja merkittävä verojen maksaja

valtion kolmannen lisäbudjetin käsittely ajoittuu minihallitusneuvotteluiden aikaan ja tämä käsiteltävänä oleva ehdotus osoittaa sen että hallituksen toimintakyky on varsin heikko

eri puolueiden edustajat ovat peränneet ylestä puhuttaessa aluetoimituksien tarpeellisuutta muun muassa riippumattoman tiedon työllisyyden ja alueiden asukkaiden näkökulmasta

tässä hallituksen esityksessä unohtui siis kokonaan lain soveltaminen maantiekuljetusalan työntekijöihin

näistä kaikista toiveista tulisi käydä avoin keskustelu mihin kaikkeen meidän yhteinen yle pystyy jos enemmistö haluaa supistaa resursseja jatkossakin ja tehdä kaiken lisäksi koko kansan ylestä kulloisenkin hallituksen äänitorven

valmistelevassa työryhmässä kuljetusalan työmarkkinajärjestöjä ei kuultu lainvalmisteluvaiheessa laisinkaan ja rinnakkaislakialoite joka valmisteltiin opposition toimesta sai myös valiokuntatyössä minun mielestäni täystyrmäyksen

tämä lisäbudjetti olisi jälleen kerran ollut hallitukselle mahdollisuus panostaa tuntuvasti sellaisiin hankkeisiin joiden elvytysvaikutukset olisivat olleet merkittäviä

meillä salossa luottoa myönnetään muun muassa kotiin liittyviin hankintoihin vuokra ja osamaksurästeihin takuuvuokraan tai aikaisempien velkojen takaisinmaksuun

pidän erittäin tärkeänä että keskeinen media yleisradio on hallituksesta riippumaton media ja tämän pitäisi olla meidän kaikkien yhteinen tahtotila tässä salissa edustaja

myö otetaan seuraavassa vaiheessa sitten kun edustaja kymäläinen

yhteiskunnallisesti on kaikkein tärkeintä että toimeentulon ja velkaantumiskehityksen perimmäisiin syihin voidaan puuttua ja niistä on myös tänään tässä salissa puhuttu

nyt herää semmoinen kysymys ovatko hallituspuolueiden edustajat valmiita tekemään suomalaisista ammattitaitoisista raskaan liikenteen kuljettajista ja yrittäjistä jopa työttömiä

työllisyyden hoitamisen tulisi olla tänä päivänä ykkösprioriteetti

oecd on suomen työvoimapolitiikkaa koskevassa arviointiraportissaan todennut suomalaisen työvoimapolitiikan aktiivimenojen tason alhaiseksi suhteessa työttömyysturvan menoihin

haluan muistuttaa että hallituksella on tarkoitus muuttaa myös kaupallista tavaraliikennelakia

viime viikon luvut harmaan talouden vaikutuksesta toisaalta suomen talouteen mutta toisaalta myös työllisyyteen ja yritysten mahdollisuuteen työllistää suomalaisia ovat entistäkin synkempiä

olemme saaneet useasti kuulla että tämä esitys olisi toteutuessaan kuolinisku suomalaiselle kuljetuselinkeinolle

herää kysymys missä ovat ne kaikki läpi päässeet eduskuntavaaliehdokkaat hallituksen riveistä jotka puolustivat vielä reilu vuosi sitten kotimaista rekkamiestä ja yrittäjää

nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen on äärimmäisen tärkeä mutta tämä hallitus panostaa myös pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon toisin kuin edeltäjänsä

pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi aloitetaan muun muassa kuntakokeilu johon kunnat voivat osallistua ja valtio osoittaa myös tehtävään vaadittavat resurssit

pääkeinoja harmaan talouden torjunnassa ovat selkeä lainsäädäntö ja tehokas viranomaisyhteistyö sekä riittävien voimavarojen osoittaminen verohallinnolle työsuojeluviranomaisille tullille poliisille ja rajaviranomaisille

arvoisa rouva puhemies

näin uskallan väittää vaikka ed

satonen ehkä äsken oli vähän toista mieltä

on valittu tehottomia keinoja veroelvytystä on painotettu liikaa ja kuntien tukemisessa on aidosti mokattu

oli mielenkiintoista seurata selonteon debattia suht sähäkkää aluepolitiikkaa oli liikkeellä salissa lähestulkoon koko ajan

lukuisia likaisia päätöksiä on ulkoistettu kunnille

kunnat leikkaavat parhaillaan aivan peruspalveluista

hoidosta hoivasta ja opetuksesta

kuinka kauan tätä voidaan enää jatkaa

aluehallintouudistus vietiin viime kaudella läpi kiireisellä aikataululla sitä tuskin kukaan käsittelyssä mukana ollut edustaja tässä salissa kiistää

olennainen parannus joka hyödyttäisi myös kuntia olisi työttömien perusturvan parantaminen

sdp kritisoi uudistusta voimakkaasti ja tällä lyhyellä tarkasteluvälillä joka tässä selonteossa kuvataan voidaan todeta että kritiikissämme oli vahvasti myös perää ja siitä ehkä myös se sähköinen keskustelu tässä debatissa nopeasti syntyi

ne ovat varsin mitättömiä

haluan tässä kohdin muistuttaa vain yhdestä mutta hyvin merkittävästä teollisuuden haasteesta joka on tänäänkin täällä puheenvuoroissa noussut esille

työ jatkuu valiokuntatyön puitteissa ja toivottavasti paljon paljon enemmän arjen äänellä

lisäksi tämä satsaus menisi suoraan kulutukseen toisin kuin rikkaiden veronalennusten kohdalla on

se että näinkin mittavan uudistuksen toteutumista tarkastellaan vain parin vuoden jälkeen varmasti kärjistää muun muassa henkilöstön palautteen sävyä

silti on myös samaan hengenvetoon todettava että palautetta uudistuksesta on tullut varsin paljon ja se on kautta linjan ollut hyvin negatiivista ja suuri osa palautteesta on onneksi kirjattu myös tähän selontekoon

mielestäni ei

selonteossa muun muassa työsuojelun kohdalla käydään läpi henkilöstölle tehdyn kyselyn vastauksia ja viesti on hyvät kollegat varsin selvä

tallqvist äsken kertoi

ellei tuota ennen reagoida ei ole enää mihin reagoida

henkilöstöä on vähennetty ja samalla palvelutasosta on pidetty kiinni

seurauksena on ääretön työtahdin kiristyminen ja keskeisin negatiivisen palautteen kohde on byrokratian lisääntyminen

tästä kuntoutuksen katkaisemisesta on monia ongelmallisia käytännön esimerkkejä

pahimmillaan kuntoutus on loppunut kuin seinään

usein vaikeavammaisen kuntoutus on kunnalle siirtymisen vaiheessa ainakin vähentynyt

säästöjä on siis haettu hyvin haitallisella tavalla ja toisaalta sekin on sanottava niin kuin täällä on jo tänään tullut todettua salissa että valtiontalouden tuottavuusohjelmasta tuli viime vaalikaudella henkilöstön vähentämisohjelma

käsittelyssä on historiallinen ensimmäinen metsäpoliittinen selonteko

aivan lopuksi

arvoisa puhemies

faktat puhuvat tämän aloitteen puolesta

selonteon laatiminen olisi tullut tehdä laajemman keskustelun ja parlamentaarisen työryhmän pohjalta

kaiken kaikkiaan ylhäältä alaspäin tehdyt muutokset kuuntelematta kentän toimijoita palveluiden käyttäjiä ja tekijöitä ovat mielestäni jo valmiiksi tuomittavia

puhutaan sitten metsänomistajista puuta käyttävästä teollisuudesta tai metsäalan yrittäjistä heille kaikille on äärimmäisen tärkeää että metsäpolitiikka on linjakasta ja ennustettavaa

pahinta on tempoileva veropolitiikka tai säännösten jatkuva rukkaaminen

siihen kohdistankin varsin suuret odotukset ja toiveet

arvoisa puhemies